arvoisa puhemies

tulevaisuudessa ja jo tänäkin päivänä ekologisuus eettisyys ja tuotantoeläinten hyvinvointi nousevat vahvasti esiin kuluttajien valinnoissa

pienten tilojen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi tarvitaan erikoistumista esimerkiksi luomutuotantoon jonka osuus kasvaa jatkuvasti kuluttajien vaatiessa tuotantotavaltaan varmennettuja elintarvikkeita

myös energian tuotannossa tulisi suosia hajautettua paikallisiin ja uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa pientuotantoa jolla on työllistävä vaikutus maaseudulla

arvoisa puhemies

laxell sanoi että omaishoitajat eivät käytä näitä vapaapäiviä kun he eivät saa läheiselleen sijaisapua kotiin

haluan tällä laki aloitteella nostaa esiin tärkeän asian ja tarkentaa kansanterveyslakia niin että kunnat velvoitetaan huolehtimaan siitä että neuvolassa lapsille suoritettavat ikäluokkien lääkärintarkastukset suorittaa aina erikoistunut lastenlääkäri

neuvolat ja neuvolakäyntien yhteydessä suoritettavat lääkärintarkastukset ovat matalan kynnyksen palveluita joita käyttävät käytännössä kaikki lapsiperheet

ammattitaitoinen lääkäri voi rutiinitarkastuksessa havaita sairauden tai kehityshäiriön joka muutoin saattaisi jäädä pitkäksi aikaa hoitamattomaksi ja kehittyä vakavammaksi ja vaikeahoitoisemmaksi

koska neuvolakäyntiin varattu aika on usein todella lyhyt olisi tärkeää että lääkäri saa luotua yhteyden ja luottamuksen lapseen nopeasti

näiden yllämainittujen perusteluiden johdosta mielestäni valtion tulisi velvoittaa kunnat huolehtimaan siitä että tarkastukset suorittaisi aina erikoistunut lastenlääkäri

tällä hetkellä näin ei tapahdu ja monen lapsen ongelmat pääsevät turhaan kärjistymään kun yleislääkärin ammattitaito ei ole riittänyt niitä havaitsemaan

voimassa olevan neuvolatoimintaa säätelevän asetuksen mukaan neuvolassa tulee järjestää alle kouluikäisille vähintään viisitoista määräaikaistarkastusta

näistä viisi on lääkärin yhdessä terveydenhoitajan kanssa tekemiä ja niistä viidestä kolme on niin kutsuttuja laajoja terveystarkastuksia ja niissä arvioidaan koko perheen hyvinvointia ja vanhempien tuen tarpeita

tämä tietenkin edellyttää valtiolta riittäviä palkkaresursseja kunnille ja panostuksia lastenlääkärien kouluttamiseen jotta ammattitaitoisia lääkäreitä on riittävästi ja lapset saavat parasta mahdollista hoitoa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa

arvoisa puhemies

vaikka en aloitteessani seuraavaa esitäkään haluaisin silti nostaa esiin toisen lasten terveyden ja varhaisen puuttumisen kannalta tärkeän asian liittyen lasten neuvolatarkastuksiin

asiallisen hoidon saamiselle on ratkaisevaa että hoitajan ja hoidettavan välinen kommunikaatio sujuu

potilaiden turvallisuuden ja riittävän korkeatasoisen hoidon järjestämiseksi on tärkeää että potilas ja häntä hoitava ammattilainen puhuvat samaa kieltä ja ymmärtävät vaikeuksitta toisiaan

kielen tyydyttävä osaaminen ei ole tarpeeksi vaadittu työssä jossa ollaan tekemisissä ihmisten terveyden kanssa ja jossa diagnoosin tekeminen perustuu pitkälti myös henkilön omiin tuntemuksiin ja kertomaan

suomessa jokaisen potilaan on saatava palvelua ja hoitoa suomeksi tai halutessaan ruotsiksi

erityisesti lasten kanssa työskentelevien olisi osattava riittävän hyvin suomea

tutkimustilanteet saattavat olla lasta pelottavia ja erityisesti silloin yhteinen kieli ja varmuus siitä että tulee varmasti ymmärretyksi voi helpottaa pelkoa ja ahdistusta

mielestäni hallituksen tulisikin ryhtyä toimenpiteisiin lasten kanssa työskentelevien terveydenhuollon ammattihenkilöiden suomen kielen taidon vaatimustason korottamiseksi ja parantamiseksi

arvoisa puhemies

edellä olevien perusteluiden johdosta ehdotan lakialoitteessani että lakia kansanterveystyöstä muutetaan niin että neuvolassa lapsille suoritettavat ikäluokkien lääkärintarkastukset suorittaisi jatkossa aina erikoistunut lastenlääkäri

arvoisa puhemies

kunta ja palvelurakenneuudistuksen keskeisenä tavoitteena on turvata kunnan asukkaille perustuslain mukaisiksi perusoikeuksiksi määritellyt kuntien järjestämisvastuulla olevat palvelut

toisaalta halutaan siis turvata peruspalveluiden laatu ja saatavuus lähipalveluina mutta toisaalta on tarkoitus parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta ja hillitä menojen kasvua

selonteossakin todetaan että uudistus voi yhteistoiminta alueilla ja kuntaliitoskunnissa heikentää asukkaiden perusoikeuksien toteutumista ja jo nyt on tiedossa että asukkaiden saamien palveluiden saatavuus ja fyysinen saavutettavuus ovat heikentyneet osassa kuntakenttää

jatkossa olisi tärkeää ennemminkin huomioida palveluiden saatavuus saavutettavuus laatu ja vaikuttavuus ja se ettei päivittäispalveluja siirretä liian kauas niiden tarvitsijoista

selonteossa kuitenkin todetaan että kaikki perustetuista sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminta alueista eivät kuitenkaan tällä hetkellä turvaa sitä että kuntien asukkailla olisi kuntarajoista riippumatta oikeus saada palveluita yhdenvertaisin perustein

perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävistä huolehtiville yhteistoiminta alueille siirtyy merkittävä osa kunnalle aiemmin kuuluneesta päätösvallasta

kuinka kunta voi vastata ja päättää laadusta ja palveluista kun verovarojen käyttöön liittyvä taloudellinen päätösvalta siirtyy yhä kauemmaksi vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden käsistä

selonteon tavoitteena on että perusopetuksen korkea laatu ja monipuolinen palveluntarjonta pystytään tarjoamaan kaikille tasapuolisesti maan kaikissa osissa lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja selonteossa linjataan että esi ja perusopetus turvataan lähipalveluna

koulujen keskikoko onkin kasvussa koko maassa

kouluverkon supistumisen myötä kuljetustarve on lisääntynyt ja talouden ollessa tiukalla kuljetukseen oikeuttavat ehdot rajataan tiukemmin

laadukas perusopetus ja siihen liittyvät tukipalvelut vaarantuvat liian suurien opetusryhmien opettajien lomautusten ja oppilashuollon epätasaisen saatavuuden myötä

keskeistä perusoikeuksien turvaamisen näkökulmasta on se että kunnilla on perusopetuksen järjestämiseen riittävän vahvat taloudelliset edellytykset

arvoisa puhemies

samaan aikaan selonteossa kuitenkin todetaan että kuntalaislähtöisyyden tulee näkyä aiempaa vahvemmin toteutuksessa uudistusta koskevissa arvioinneissa ja uudistusta ohjaavassa visiossa ja että uudistuksen tulee perustua elävään itsehallintoon ja kuntalaisten vahvaan osallisuuteen

opettajien lomautukset ja sijaiskiellot aiheuttavat jopa laittomia tilanteita kun lapset eivät saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oikeus turvalliseen oppimisympäristöön vaarantuu

haluaisinkin kysyä hallitukselta onko hallitus tiedostanut ketkä eniten kärsivät kuntien huonosta taloustilanteesta ja miten hallitus aikoo turvata lasten perusoikeuden turvalliseen ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen

kuntalaiset ovat vain harvoin päässeet vaikuttamaan omassa kunnassa suunniteltuihin paras hankkeen ratkaisuihin ja kokevatkin vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi

arvoisa puhemies

allekirjoitan ed

järvisen huolen pätevien lääkäreiden saatavuudesta

nyt sitten kuitenkin on se tilanne että joissakin kunnissa nämä lääkärintarkastukset juuri nämä laajat neuvolan lääkärintarkastukset suorittaa erikoistunut lastenlääkäri ja toisissa kunnissa taas sitten ei

ne ovat hyvin ennakkoon sovitut päivät ja niitä ei todellakaan ole joka päivä vaan on ihan harvoja päiviä joille nämä lääkärintarkastukset on sovittu

järviselle halunnut yhden esimerkin kertoa mitä itse tässä ajan takaa juuri lasten kohdalla näissä neuvolan lääkärintarkastuksissa

keskustelu on päättynyt

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali

reppanoa varten esitellä eristyksen seitsemäs rasia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides kolmatta kaksituhattakymmenen pidettävään täysistuntoon ja hyväksyttänee

reppanoa varten esitellään mitä siinä tehdään ja puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesviides kuudetta kaksituhattakymmenen pidettävään täysistunto hyväksyttänee

seuraava istunto on huomenna kello kuusitoista

tämä miksi

arvoisa herra puhemies

myös eun jäsenmaiden joukossa suomi on edelleenkin yksi euroopan vaikeimmista nuorisotyöttömyysalueista

tällä hetkellä eräs suuri ongelma tulee esiin nuorten siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle

nämä niin kutsutun siirtymävaiheen ongelmat liittyvät usein siihen ettei nuori löydä omaa alaansa ei pääse haluamalleen alalle opiskelemaan tai ei työllisty

koulutuksen tarjonta ja työvoiman kysyntä eivät ole myöskään alueellisesti tasapainossa

suosittuja opintoaloja joilla on aloittajia tarpeeseen nähden liikaa ovat muun muassa käsi ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet tietojenkäsittely sähkö ja automaatiotekniikka kauneudenhoitoala ja matkailuala

opintoaloja joilla aloittajia taas on tarpeeseen nähden liian vähän on muun muassa sosiaali ja terveysala lääketiede kone metalli ja energiatekniikka ja puhdistuspalvelut

näitä matalapalkka alaoja ovat esimerkiksi kaupan ala sosiaali ja terveysala ja puhdistuspalvelut ja juuri nämä alat kärsivät hakijapulasta ja tulevaisuudessa työntekijäpulasta

lisätalousarviossa on monia hyviä asioita nuorten työllisyyden parantamiseksi kuten esimerkiksi nuorille suunnattujen neuvontapalvelujen parantaminen starttirahan yrittäjyyskoulutuksen ja oppisopimuksen palkkatuen lisääminen ja työllistämissetelin käyttöönotto

meidän tulisi panostaa enemmän laadukkaaseen ja tasa arvoiseen perusopetukseen koska silloin luodaan pysyvä pohja oppimiselle

erityisesti oppilaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tukipalveluja ovat ratkaisevassa asemassa tavoitellessamme kattavaa kaikkia nuoria tukevaa koulujärjestelmää

nykyistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota heikompien oppilaiden tason nostamiseen koska juuri koulupudokkuus johtaa monessa tapauksessa syrjäytymiseen

esimerkiksi valiokuntakäsittelyssä olevassa perusopetuslain muutosesityksessä tavoitteena on juuri vahvistaa esi ja perusopetuksen oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen varhaiseen ja ennalta ehkäisevään oppimisen ja kasvun tehostettuun tukeen heti tuen tarpeen ilmetessä

tällä esimerkiksi on pitkällä tähtäimellä ratkaiseva merkitys nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja sitä kautta myös nuorten työllisyyden parantamisessa

arvoisa puhemies

lakialoitteen tarkoituksena on tarkentaa perusopetuslakia niin että myös koululaisille taataan turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö

myös työturvallisuuslaissa on säädetty että työpaikka ei saa aiheuttaa työntekijöiden terveydelle vaaraa

lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja

lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa koulussa ja myös heitä tulee heikoimpina ja haavoittuvaisimpina koskea samat työympäristöä säätelevät määräykset

arvoisa puhemies

suomalainen hyvinvointi pohjaa korkeatasoiseen koulutukseen ja osaamiseen

erityisesti oppilaiden yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tukipalveluja ovat ratkaisevassa asemassa tavoitellessamme kattavaa kaikkia nuoria tukevaa koulujärjestelmää

avainsanoja pitäisi olla ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen

nykyistä enemmän tulisi kiinnittää huomiota heikompien oppilaiden tason nostamiseen koska juuri koulupudokkuus johtaa monessa tapauksessa syrjäytymiseen

kuntien vastuut ja velvoitteet ovat viime vuosina lisääntyneet ja yleinen kustannustaso on noussut mutta valtiolta tuleva rahoitus ei ole seurannut perässä

tämän seurauksena monissa kunnissa talous on kriisissä

lomautukset ja sijaiskiellot aiheuttavat jopa laittomia tilanteita kun lapset eivät saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oikeus turvalliseen oppimisympäristöön vaarantuu

nuorten peruspalveluiden järjestämisessä tulisi panostaa ennaltaehkäisyyn ja ongelmien varhaiseen tunnistamiseen

pitkäjänteistä työtä ei kuitenkaan voi rakentaa pelkästään projektien varaan vaan perustyöhön on suunnattava riittävästi voimavaroja

mielestäni myös ikäluokkien pienentymisestä tulevien säästöjen eli perusopetuksen parantamiseen varattujen pop rahojen tulisi olla ehdottomasti niin sanottua korvamerkittyä rahaa jotta ne varmasti menisivät kunnissa opetuksen parantamiseen eivätkä esimerkiksi tehtyjen leikkauk sien kattamiseen tai kunnan yleiseen kassaan niin kuin nyt on monissa kunnissa käynyt

arvoisa puhemies

päiväkotien ja koulujen kosteus ja homeongelmat ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti eikä korjaamiseen tai uudisrakentamiseen ole jaettu riittävästi rahaa

kuntien talouden ollessa tiukalla tulisi tukien maksamisessa suosia enemmän etupainotteisuutta

se mahdollistaisi yhä useamman hankkeen käynnistymisen

suomalainen hyvinvointimme pohjaa korkeatasoiseen koulutukseen ja osaamiseen

tämä ei kuitenkaan voi toteutua mikäli emme pysty toteuttamaan koulutustakuuta eli tarjoamaan riittävästi toisen asteen erityisesti ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja

ongelmia on tulevaisuudessa myös työvoiman kysynnän ja koulutuksen alakohtaisen tarjonnan välillä eivätkä myöskään koulutuksen tarjonta ja työvoiman kysyntä ole alueellisesti tasapainossa

arvoisa puhemies

suomi on työn yhteiskunta

yhä tänäkin päivänä tarvitsemme maistereiden lisäksi näitä työmiehiä ja naisia

ammattiosaajista on kova pula

puoluerajat tulee nyt unohtaa ja pystyä tekemään yhteistyötä yhteisen asian eteen

tämänkertaista ydinvoimapäätösprosessia ovat valitettavasti leimanneet oleellisen tiedon puuttuminen epämääräisyys ja tarkoitushakuisuus

käsittelyaikataulua on pidetty yleisesti epärealistisena ja epäselväksi on jäänyt onko ydinvoiman lisärakentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista vai ei

tämän takia edustajat jäivät esimerkiksi vaille vaihtoehtoa jossa suomen sähköntarve tyydytettäisiin ilman lisäydinvoimaa